perussuomalaiset ovat tyytyväisiä että hallitus on tuonut lakiesityksen vapaaehtoistyössä olevien henkilöiden rikostaustojen selvittämisestä

yksi lausuma kuului että eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimiin alkolukon käytön lisäämiseksi ja nyt tämä esitys on yksi lausumasta seuraava toimi

arvoisa puhemies

siinä esitetään muun muassa alkolukkotoimijoille uutta ilmoitusmenettelyä viranomaisvalvonnan mahdollistamiseksi ja tämä ilmoitus olisi edellytys alkolukkojen markkinoillepääsyn kannalta

katselin taaksepäin menneitä eduskuntakausia ja huomasin että siellä on aikaisemminkin tehty lakialoitteita tämän asian puolesta ja vastaavanlaisia

esityksen perustavoitetta lapsen henkilökohtaisen koskemattomuuden turvaamista vapaaehtoistoiminnassa on pidettävä kannatettavana sekä hyvänä tavoitteena

tunteet taas liittyvät siihen kuinka käy ydinjätehuollon voimalaitosjätteen ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksen muun muassa

siinä mielessä monet ovat olleet sitä mieltä että asioille olisi tehtävä jotakin ja niin ovat myös kansalaiset ja yleinen oikeustaju

lakiin liittyy myös tietysti se että mikäli alkolukossa havaitaan ongelmia liikenneturvallisuutta heikentävästi jos siinä olisi virheitä tai puutteita niin sen kyseisen mallin hyväksyntä olisi mahdollista peruuttaa välittömästi

kritiikille erityisen altis seikka esityksessä kuitenkin on se että hallituksen esityksen mukaan yhteisöllä olisi oikeus pyytää rikosrekisteriote lain tarkoittamasta vapaaehtoisesta

kun kysyt kansalaiselta mitä mieltä olet että vastaavatko annetut rangaistukset muun muassa lasten törkeistä hyväksikäyttörikoksista sitä mitä kuuluisi he vastaavat että ei

meillä on sadan kilometrin päässä vanha ydinvoimala venäläinen ydinvoimala sosnovyi bor elikkä meillä on uhka myös lähellä

tässä lakialoitteessani esitetään että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistus korotetaan vähintään kahdeksi vuodeksi vankeutta elikkä samansuuruiseksi kuin törkeissä raiskausrikoksissa

venäläiset tutkijat ovat sitä mieltä että tällainen tsernobylin onnettomuus voisi uusiutua myös tulevaisuudessa ja tämä jos joku on se asia mikä ihmetyttää pelottaa ja hämmästyttää suomalaisia

kun meillä ei suomessa ole ollenkaan alkolukon valmistajia niin ehkäpä tässä olisikin hyvä idea myös miettiä kuinka me voisimme omassa maassa kehittää näitä malleja

kun me olemme tekninen ja taitava maa juuri näissä asioissa niin tässä voisi olla yksi hyvä idea jota voisimme sitten viedä maailmalle

aloitteen tarkoituksena on lapsen aseman parantaminen asianmukaisemmalla rangaistuskäytännöllä sekä rangaistuskäytännön yhdenmukaistaminen törkeissä lapsiin kohdistuvissa seksuaalisissa hyväksikäyttörikoksissa

arvoisa herra puhemies

lakivaliokunnan puheenjohtaja anne holmlund esitteli juuri niin hyvin tämän hallituksen esityksen että siihen ei oikeastaan ole mitään lisättävää

kysyisinkin teiltä nyt hyvä ministeri

millä tavalla te nyt lisäätte suomalaisten turvallisuudentunnetta siinä että me uskaltaisimme tehdä tällaisen päätöksen lisäydinvoimasta

kaikki toimet rattijuopumusten estämiseksi ennalta ja jokaisen uhrin pelastumiseksi rattijuopon alta ovat kannatettavia toimia ja siinäkin mielessä alkolukkoasia on hyvin tärkeä asia saattaa maaliinsa

viime vuosien aikana on uutisoitu lukuisista tapauksista joissa törkeästä seksuaalisesta hyväksikäyttörikoksesta on tuomiona tullut ehdollista vankeutta

siitähän tässä on myös hyvin paljon kysymys ja niin kuin sanoin järki ja tunteet molemmat johtavat sitä äänestyspäätöstä varmasti niin meillä kuin myös ihmisillä jotka sitten hyväksyvät tämän päätöksen

se on suomalainen hoitaja se on omaishoitaja omainen joka viikonloppuisin ja iltaisin menee sinne työvoimareserviin auttamaan siinä vanhustenhoidossa

eli siis kaksi lakivaliokunnalle lausunnon antanutta valiokuntaa piti tärkeänä että rikosrekisteriotteen pyytämisen tulisi olla pakollista

tämä johtuu siitä että tuomittaessa törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vähimmäisrangaistuksen mukaan rangaistus voidaan lähtökohtaisesti määrätä ehdolliseksi

nyt ehdotetun uuden lain ja lainmuutosten tehokkaan toteutumisen kannalta ja yleensä sääntelyn uskottavuuden näkökulmasta oikeampi ratkaisu olisi se että rikosrekisteriotteen pyytäminen nähtäväksi vapaaehtoiselta säädettäisiin vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle pakolliseksi

arvoisa herra puhemies

täällä on tänään puhuttu demokratiasta ja itse haluan puhua joukkoistamisesta josta siitäkin muun muassa edustaja oras tynkkynen käytti hyvän puheenvuoron

kun törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu lapseen vähimmäisrangaistus on lievempi vaikka rikoksen kohteena lapset ovat monin verroin aikuisia puolustuskyvyttömämpiä

mitä tapahtuu kysyn ministeri teiltä sitä

tämä pykälä ja esitys tässä hallituksen esityksessä tukee niitä lakialoitteita joita täällä eduskunnassa on tehty lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi

lakien valmistelu ministeriöissä ja poliittisissa työryhmissä on antanut kansalaisille tunteen että kansalainen ja valmistelevien lakien vaikutusarviot kansalaiseen jäävät pimentoon ja kuulumattomiin

vähimmäisrangaistuksen korottaminen kahteen vuoteen törkeässä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä yhdenmukaistaisi rangaistuskäytäntöä törkeissä tapauksissa ja antaisi asianmukaisen viestin rikoksen todellisesta vakavuudesta kun siitä ei enää voisi tuomita ehdollista vankeutta

toiseksi esityksestä nousee esiin se epäkohta että esityksen seurauksena rikosrekisteriotteiden hankkiminen voi käytännössä muodostua järjestölle merkittäväksi taloudelliseksi menoeräksi

sellaisen olen tehnyt myös itse ja siinä olen esittänyt törkeän seksuaalisen hyväksikäytön vähimmäisrangaistuksen korottamista korkeammalle

joukkoistamisessa kansalaiset osallistuvat sosiaalisen median tai nettisivuston kautta keskusteluun jossa heillä on mahdollisuus nostaa esiin itselleen tärkeitä näkemyksiä johonkin asiaan

nythän se tässä toteutuu joskaan tietysti tällä lakiesityksellä ei kaikkia näitä lasten seksuaalisia hyväksikäyttötapauksia ennalta ehkäistä eikä ehkäistäkään eikä niihin puututa

arvoisa puhemies

lakialoitteellani tavoitellaan sitä että törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa tarkistetaan ja että rikoksista annettavat rangaistukset olisivat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen

lainsäädäntötyössä joukkoistamista on kokeiltu ensimmäistä kertaa maastoliikennelain valmistelussa sekä asunto osakeyhtiölain sisällön ja vaikutusten arvioinnissa

mutta sinänsä tämä on erittäin hyvä suunta antaa hyvän signaalin koko yhteiskunnalle ja kaikille niille ihmisille ja on myös tukemassa kaikkia niitä ihmisiä jotka elämänsä aikana ovat joutuneet tällaisten rikosten uhriksi että heidän äänensä on kuultu ja siihen ollaan täällä eduskunnassa vastattu

lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuus korostuu sekä heidän perus ja ihmisoikeuksiensa ja seksuaalisen itsemääräämisoikeutensa suojansa paranee

kyllä tästä esityksestä täytyy kiittää oikeusministeri anna maja henrikssonia joka muutenkin on äärettömän kuulevilla korvilla kuunnellut näitä seksuaalirikoksiin liittyviä aloitteita ja keskustelunavauksia mitä täällä eduskunnassa on tehty

koska toimea hakevan vapaaehtoisen puolelta rekisteriotetta voi käyttää kuitenkin useasti ja rekisteriotteen hinta ei ole korkea ei voi katsoa että tämä muodostaisi ylisuuren kustannuksen vapaaehtoiselle

arvoisa puhemies

keskusteluun osallistuminen ei ollut mahdollista perinteisellä kirjepostilla

tämän voidaan todeta heikentävän kansalaisten yhdenvertaisuutta ja vaikuttamismahdollisuutta sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää tietokonetta tai nettisivustoja

lokakuun lopussa olimme pohjoismaiden neuvoston istunnossa reykjavikissa ja oli hienoa saada pitää siellä puheenvuoro ja kertoa siellä suomalaisesta kansalaisaloitteesta

esityksestä poiketen tällainen lainsäädännöllinen ratkaisu ei haitallisella tavalla vaikuttaisi järjestöjen taloudelliseen tilanteeseen

joukkoistamisen myötä saatujen kehitysideoiden ja kootun tiedon hyödyntäminen lainsäädäntöä tehtäessä ja kehitettäessä on myös nostettava keskusteluun

ihmisiltä saatu tieto tulee viedä eteenpäin jotta joukkoistaminen saavuttaa sille annetun tavoitteen eli kansalaisen äänen kuulumisen ja tällä on myös suora vaikutus siihen kuinka kansalaiset menevät vaikkapa äänestysuurnille

meiltä puuttuu myös lähi ja perushoitajia

perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen lakivaliokunnan mietintöön ja nämä kolme asiaa sisältyvät siihen eli siihen sisältyy se että vapaaehtoistehtävän järjestäjällä on velvollisuus pyytää vapaaehtoiselta nähtäväksi rikosrekisteriote rikosrekisteriotteen hakee vapaaehtoinen ja lisäksi tähän sisältyy selvittämisrikkomuksesta sakko eli sanktio mikäli tällaista otetta ei pyydetä nähtäväksi

mutta vaikka lakialoitteessa olisikin se yli sata allekirjoitusta aloitehan ei sen kummemmin etene eikä se lähetekeskustelun jälkeen kun se sinne valiokuntaan on mennyt ja käynyt sitten ministeriössä mahdollisesti lausunnolla siitä enää mihinkään etene mutta kansalaisaloite etenee aina

lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen edistäminen on erittäin hyvää aikuiskoulutuspolitiikkaa jossa pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen yhdistyy ammattitaitoista työvoimaa vaativan hoitoalan kasvaviin tarpeisiin väestöltään ikääntyvässä maassa

arvoisa puhemies

uudessa kuntalakiluonnoksessa todellakin nuorisovaltuustot tulevat lakisääteisiksi elikkä on toivottavaa että nuorten ääni kuuluu paremmin

kansalaisaloitteessa kuunnellaan asiantuntijoita ja käsitellään pitkään

onko aikomus lisätä oppisopimuskoulutusta ja missä määrin myös sairaanhoitajille sitä voitaisiin suunnata

tämä saadaan kiitoksena siitä että on kouluttautunut yhden ainoan työnantajan palvelukseen

se saadaan jopa vietyä eteenpäin

se oli helmikuuta ja muistaakseni oli vielä kovasti lunta joka paikassa niin katolla kuin kaikkialla muuallakin mikä varmasti edesauttoi sitä että tällainen hyvin vakava onnettomuus pääsi tapahtumaan

siinä mielessä minä mietin sitä millä tavalla me voisimme kansanedustajien tekemiä lakialoitteita ja kansalaisaloitteita jotenkin yhdenvertaistaa sillä tavalla että ne lähestyisivät toinen toisiaan miten me voisimme saada tavallaan myös suuremman sijan kansanedustajien tekemille lakialoitteille

nämä toinen ja kolmas lakiehdotus koskevat rikosrekisterilain muuttamista ja rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta suomen ja muiden euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettua lakia

seurataanko tilannetta

minusta on hieno asia nyt että kun meillä on kansalaisaloite niin sen tukena on myös tämä lakialoite ja se tehostaa kyllä ja lisää tämän asian vaikuttavuutta

koska esittämässämme vastalauseessa vapaaehtoistoiminnan järjestäjä ei pyydä oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotetta lain tarkoittamasta vapaaehtoisesta lakiviittaukset muun muassa vapaaehtoisen suostumukseen pyynnön edellytyksenä ja hakemukseen liitettävistä tiedoista tulevat tarpeettomiksi

elikkä kyllä todella on ollut aihetta ryhtyä toimiin

hän sanoi tuolla pytyssä

meillä on myös hallitus joka hallituskirjauksessa on myös ilmaissut tahtotilansa siihen että muun muassa näihin rikoksiin liittyviä rangaistusasteikkoja tarkastetaan

oma tyttäreni pääsi ensimmäistä kertaa vaaliuurnille ja hänen kanssaan kävimme kotona keskusteluja siitä mitenkä äänestäminen tapahtuu ja miten voit sillä omalla antamallasi äänellä vaikuttaa asioihin

onnettomuustutkimuskeskus totesi silloin että suomessa on satoja laukaassa ja liedossa romahtaneiden kaltaisia liikuntahalleja käytössä ja nämä onnettomuudet ovat osoittaneet sen että suunnitteluvirheet voivat olla yleisiä ja että laajarakenteisten kiinteistöjen kunnon valvonnassa on todellakin ollut vakavia puutteita

tällaista avointa keskustelua kotona ja kannustusta ja asioiden puhumista kannattaa viedä eteenpäin jotta nuoret ymmärtävät että vain äänestämällä voit vaikuttaa

asia on yhteinen ja olen tosi onnellinen että olemme tässä pisteessä

kiitos

sen mukaan kaikissa lapsia koskevissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon tuomioistuinten hallintoviranomaisten ja lainsäädäntöelimien toimissa on huomioitava lapsen etu

silloin siinä toimenpidealoitteessa esitin että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin valtakunnallisten säännöllisten rakennetarkastusten järjestämiseksi jo käytössä oleville laajarakenteisille kiinteistöille ja muistan kyllä että tekin ministeri reagoitte välittömästi onnettomuuden jälkeen tähän asiaan

on hyvä että täällä puhutaan ikääntyneiden hoivasta

en tiedä kulkeeko toimenpidealoitteeni tämän hallituksen esityksen mukana mutta kivaa on kuitenkin ajatella näin että asia on kuultu ja huomattu ja ministeri on tarttunut heti toimeen

tämän tulevaisuusselonteon taustalla on tutkija pekka himasen tutkimus josta nousi aikoinaan kohu koska hanke jätettiin kilpailuttamatta

kyllä turvallisuus on hyvin tärkeää

kun nuoret lapset ovat palloiluhalleissa ratsastushalleissa siellä alhaalla niin kaikkien pitää voida turvallisesti olla siinä rakennuksessa missä ovat

voidaanko lapsen edun mukaisena pitää tilannetta jossa lapsen kanssa vapaaehtoistyössä toimivan ei tarvitse välttämättä toimittaa selvitystä rikostaustastaan

se ei ole riittävä

siis siitä tulee ihan mielettömästi kustannuksia